minä näkisin niin että lain kirjoittaja tulevaisuudessa varmasti voi sinne lakiin sitten kirjata että voi olla myös yhteinen vammaisneuvosto pienten kuntien tai vanhusneuvoston kanssa

arvoisa puhemies

valtioneuvoston selonteossa eduskunnalle suomen osallistumisen jatkamisesta ja vahvistamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä irakissa kysymys on isilin tai isisin mitä termiä me sitten käytämmekään vastaisesta taistelusta

arvoisa herra puhemies

pohjoismaiden neuvostossa on käsitelty paljon hyviä teemoja ja itse nostaisin esille terveydenhuoltoon ja terveydenhoitoon liittyviä teemoja joita ministeri paula risikko muun muassa taisi olla siellä esittämässä

nyt käsittelyssä olevassa ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä todetaan että menestyminen isilin vastaisessa taistelussa on ennen kaikkea riippuvainen maiden omasta kyvystä ja tahdosta sekä kansainvälisestä tuesta

siellä käytiin muun muassa antibioottiresistenssiasioita läpi ja näen sen hyvin tärkeänä teemana edelleen myös jatkossa

siellä ollaan nuorisovaltuustojen perustamisesta sitä mieltä että se on kyllä pakollista ja vanhusneuvostojen perustaminen on myös siellä velvoite mutta vammaisneuvostot jäävät tämän uuden kuntalain perusteella edelleenkin harkinnanvaraisiksi

direktiivi koskee vapaaehtoistoimintaa jossa ollaan suoraan ja säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa mutta jättää menettelyn yksityiskohdissa jäsenvaltioille kansallista harkintavaltaa

suomessa puolustusvoimista lähtöisin oleva osaaminen on hyvää ja osaamista tulee voida hyödyntää koulutus ja neuvonantotehtäviin keskittyvissä kriisinhallintaoperaatioissa

kysyisin ministeriltä liittyen nyt tähän omaishoidon kehittämiseen koska myös se että omaishoitajat saavat välillä raskaaseen työhönsä lepoa on hyvin tärkeää

siellä on myös nostettu esille itämeren arvokkuus ja se että itämerta uhkaavat edelleen ympäristökatastrofit ja sitäkin teemaa

eli kyllä tässä todellakin ovat säästöt kysymyksessä ja säästöt tulossa ja kuka onkaan sen hiljaisempi ääni kuin vammaisten henkilöiden ääni että se voidaan vaientaa

oikeusministeri on asettanut työryhmän valmistelemaan lakiehdotusta jolla lasten kanssa työskentelevien henkilöiden rikostaustan tarkistaminen laajennetaan myös vapaaehtoistoimintaan

äskettäin maailmaa järkyttäneiden pariisin ja brysselin terrori iskujen jälkeen osallistuminen kansainväliseen isilin vastaiseen toimintaan on muuttunut entistä tärkeämmäksi

minä pidän hyvin huolestuttavana niitä keskusteluja ja niitä uutisia mitä me olemme tässä kesän aikana ja viime päivinäkin kuulleet että on menossa jopa tutkintaa siitä onko vammaisia henkilöitä kohdeltu kaltoin tietyssä hoivalaitoksessa

en tiedä millä tavalla siellä pohjoismaiden neuvostossa ja valiokunnissa käsitellään sitten muun muassa sellaisia terveydenhuoltoon ja hoitoon liittyviä teemoja kuin vaikkapa saattohoito

työryhmän laatiman mietinnön ja siitä saadun lausuntopalautteen pohjalta valmistellaan hallituksen esitys

meillä tapahtui espoossa muutama vuosi sitten tilanne jossa kolmelta vammaiselta vietiin tuhansia euroja omalla pankkikortilla elikkä tili tyhjennettiin ja syyllistä ei koskaan saatu kiinni vaikka oli kameravalvontakuvaakin saatavilla

se on maailmanlaajuisestikin hyvin tärkeä asia ja siitä on paljon puhuttu millaisia käytäntöjä ja tapoja toimia siinä asiassa on

lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi olen tehnyt myös lakialoitteen joka mahdollistaisi rikostaustan tarkastamisen myös lasten kanssa vapaaehtoistyötä tekeviltä

voisin kuvitella että olisi mukavaa myös nähdä millä tavalla pohjoismaissa näiden asioiden kanssa toimitaan ja ehkäpä siellä sitten jossakin vaiheessa voi olla myös tähän liittyen teemoja

toivonkin että myös tähän asiaan saadaan viimein korjaus kun hallitus päivittää rikostaustan tarkistamislakia eu direktiivin mukaisesti syysistuntokaudella

koska täällä pöntössä jännittää niin paljon niin erehdyin nimittämään presidentti pauliine koskeloa hallinto oikeuden presidentiksi mutta hänhän on toki korkeimman oikeuden presidentti elikkä se korjauksena

siellä pystytään saamaan muun muassa vakituinen taksikuski niin anottaessa mutta ne anomisprosessit ovat äärettömän vaikeita ja siellä monesti määritellään että pitää olla ongelmia näkemisen tai kuulemisen kanssa

monet meidän vanhempamme ovat sodan kokeneet

myös me suomessa niin kuin ihmiset kaikkialla maailmalla joudumme kertomaan lapsillemme että emme ole enää siinä entisessä vanhassa maailmassa

näissä tilanteissa hyvä ymmärtävä ihminen on se avustaja tai taksikuski siinä lähellä on kaikkein paras tuki ja turva sille vammaiselle henkilölle

he ovat kysyneet onko niin että maahanmuuttajapakolaiset jotka saapuvat tänne saavat enemmän kuin muut

olen itse hoitanut olen hoitaja taustaltani ja tehnyt pitkän hoitotyön myös vammaisten ihmisten parissa ja kyllä tiedän että siellä on paljon korjattavaa eikä heidän asiansa esille nouse

tämä on kansan viesti

valitettavasti en ole nyt niitä laittanut tähän lakialoitteeseen siinä mielessä tämähän on vaillinainen koska pitäisi olla myös kustannusten arviointi mutta sanon sen vain että tällä hetkellä on jo toiminnassa ja sen mukaan pitää sitten ruveta laskeskelemaan mistä muualta voidaan ottaa pois vai tulisiko kenties ruveta miettimään kokonaan kuntapoliitikkojen palkkion säätelyä jollakin tavalla että katsotaan otetaan vähän jokaisesta palkkiosta pois niin kyllä me sillä rahalla saamme sitten sitä vammaisneuvostoa pystyyn

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

edustaja palola mainitsitte sen että joskus joutuu ehkä venymään tilanteen takia että saadaan se koko tilanne ja toiminta pyörimään jos ymmärsin näin oikein

asiantuntija arvioiden mukaan tämä toimisi euroopan ongelmatilanteiden tapauksessa jopa paremmin kuin argentiinassa vuosituhannen alussa josta täällä on myös mainittu

olisin tuohon urpalaisen mainioon ja hienoon puheeseen hän taisi ehtiä poistua nyt täältä jo ottanut sen verran kantaa kun hän mainitsi että meillä on vanhusneuvostot ja nuorisovaltuustot ja vammaisneuvostot

tällä tavallahan pitää myös arvostaa kokemusta ja sen myötä syntynyttä ammattitaitoa mutta kyllähän totuus meillä suomessa tällä hetkellä on se että kun

palaan vielä vanhuslakiin koska se on itselleni ollut äärettömän tärkeä asia joka täällä on viety läpi ja se sisältää hyvin paljon hyviä asioita joskin siellä on myös pieniä porsaanreikiä

niin siis meillähän on todellisuudessa vanhusneuvostot jotka ovat nyt lakisääteisiä ja nuorisovaltuusto joka tulee nyt kuntalain myötä lakisääteiseksi mutta meillä ei ole vielä lakisää teistä vammaisneuvostoa

hallituspuolueista erityisesti kokoomus on mieltynyt puhumaan vastuun kantamisesta

aivan juuri niin kuin mustajärvi jos nyt oikein puheenne kuulin ja ymmärsin niin kannoitte huolta siitä että ammattipätevää henkilöstöä ei välttämättä pienillä paikkakunnilla ja syrjäisillä alueilla löydy

siinä mielessä hänen puheenvuoronsa osui aivan oikeaan että meillä on myös tulevaisuudessa nämä vammaisneuvostot ja se jos joku on hyvin elintär keää että ne saadaan myös sinne lakisääteisiksi jotta kaikkien kuntauudistusten sun muiden myötä ne eivät vain katoaisi meidän yhteiskunnastamme

kyllä se oli myös vanhuslain kanssa ihan sama asia että on tullut yhteydenottoja että ei löydy sellaista osaamista ja laki velvoittaisi nyt että pitäisi olla erityisosaamista elikkä sitten siellä tarvitaan jatkokoulutusta

mitä suomalaiset saavat vastineeksi hallituksen rahan tuhlaamisesta

arvoisa herra puhemies

mielestäni täytyy keskittyä puhumaan myös siitä kuinka säilytetään olemassa olevat työpaikat eikä ainoastaan siitä kuinka luodaan uusia

sovittelun käytön edistäminen on erittäin hyvä tavoite koska oikeudenkäyntikulut ovat nousseet suomessa niin rajusti että se uhkaa välillä jopa oikeusturvaa

sehän on tietysti kaikissa ammateissa ja ammattietiikassa ja työssä kehittymisessä äärettömän tärkeää että jatkokoulutusta on

kysyisin teiltä hyvä pääministeri

pidän tärkeänä ja arvostan äärettömästi sosiaalipuolen koulutusta ja sen alan osaajia ja haluan kyllä nostaa heidän rooliansa sillä tavalla että koulutuksen tulee olla kohdallaan ja heidän arvostuksensa myös

tulisiko niitä tehdä ihan varmuuden vuoksi vai olisiko myös aihetta kehottaa kaikkia suuryrityksiä tällaisiin tsemppitalkoisiin että ylläpitäisimme työpaikkoja

kysyisinkin oikeusministeriltä millä tavalla te aiotte kehittää tätä sovittelujärjestelmää sillä tavalla että se varmistaa yhdenvertaisen oikeusturvan toteutumisen koko sovittelujärjestelmän puitteissa

yksi mörkö mikä meillä on suomessa on hankintalaki ja se estää monen yrittäjän hakeutumisen kilpailutukseen koska se on automaattisesti häviö

mitä tulee palkkaukseen niin sehän ei ole ollenkaan tällä hetkellä vielä kohdallaan ja kyllä toivon että vielä palkkojakin onnistumme jossakin vaiheessa viilaamaan

keskusteluun pujota

tosi väsynyt terveysvaliokunta ovat perustuslakivaliokunta koulutuksista

kiitos

edustaja honkonen mainitsi puheenvuorossaan tarkastusvaliokunnan tekemän päätöksen olikohan se helmikuussa kun me päätimme tehdä tutkimuksen asuntopolitiikan vaikuttavuudesta

tämän tutkimuksen tarkoituksena on todellakin selvittää muun muassa sitä mitkä ovat sosiaalisen asuntotuotannon ja asumisoikeusjärjestelmän keskeiset ongelmakohdat ja kehittämistarpeet

tämä on nyt vain yksi asiakohta minkä nostan esille mutta tarkoitus on kyllä avata laajasti ja käydä selvitystä ja keskustelua siitä missä tällä hetkellä mennään

kuluneen vuoden aikana olemme saaneet kuulla uutisia terveysalan yritysten veronkierrosta ja terveen kilpailun puutteen aiheuttamasta hintojen noususta

helsingin valtuustoryhmä markku saarikangas ja helena kantola todellakin teki valtuustoaloitteen näistä moduuliasunnoista niin sanotusta konttiasumisesta

työ ja elinkeinoministeriön tuoreen selvityksen mukaan vanhusten asumispalvelujen tuotanto on jäämässä muutamalle kansainvälisten sijoittajien omistamalle yhtiölle

tosiaan myös tein täällä ministeri tiilikaiselle samasta aiheesta kirjallisen kysymyksen ja hän oli hyvin kannustava moduuli konttiasumiseen ja sen mahdollistamiseen

mielestäni on pyrittävä säilyttämään terve kilpailu ja saatava mukaan myös kotimaiset toimijat jotta kunnat eivät jäisi palvelujen tilaajina täysin parin suuren yhtiön talutusnuoraan

me tarvitsemme ennakkoluulottomia ratkaisuja ja ennakkoluulottomia vaihtoehtoja ratkaisemaan tätä asuntojen niin tilapäistä kuin myös pysyväisluonteista pulaa ja puutetta

kyllä jokaisella pitää se katto pään päällä olla ja varmasti sitä keskustelua kohtuuhintaisesta asumisesta mitä täällä on tänään käyty edustaja modig hienosti avasi puheessaan sitä millä tavalla muun muassa euroopassa tätä mittarointia tehdään mikä on se kohtuuhintainen asuminen jatkossa myös käymme täällä

kuinka paljon te haluatte yksityistää

mutta tämä hallituksen esitys on yksi askel parantaa vuokra asumistuotantoa ja katsotaan mihinkä tällä esityksellä päästään

arvoisa puhemies

pysyykö perhe kasassa sitä me voimme kyllä kysyä

edustaja virolainen nosti esille tämän valviran josta olisin itsekin halunnut puhua mutta uudenmaan edustajana tietysti kannan huolta siitä kuinka meillä täällä uudellamaalla nämä matkasynnytysten määrät ovat näinkin lisääntyneet

se on suuri tragedia kun tällainen asia paljastuu perheessä ja niiden yhteydenottojen mukaan mitä olen itse saanut se on kuin salama kirkkaalta taivaalta kun äiti kuulee että perheen sisällä on tapahtunut tällainen teko joka on kohdistunut useaan lapseen

ehkä siinä on jotakin tiedottamista ja ohjausta ja valistamista myös näille tuleville äideille minkä takia näin käy

se mikä on ollut kantava voima sitten vuosien myötä on juuri se pieni perhe mikä on jäänyt jäljelle eli äiti ja ne lapset äiti ja tyttäret yleensä ja he ovat pitäneet yhtä

me jokainen puhumme täällä omista kokemuksistamme varmastikin ja kyllä yhden lapsen syntymä itseni kohdalla on ollut sellainen että jos ei siinä olisi ollut sellaista asiantuntijaa juuri paikalla niin kuka tietää kuinka siinä olisi käynyt

muun muassa tämä lakialoite antoi toivoa yhdelle hyväksikäytön uhrille ja hänen äitinsä laittoi viestin että en ole nähnyt tyttäreni hymyilevän ja olevan helpottunut pitkilleen mutta hän sanoi että on aivan uskomatonta että joku ymmärtää minun asiani on tullut kuulluksi ja minut on huomioitu

kyllä se on hyvin tärkeää mitä myös hoskonen täällä puheenvuorossaan esitti että potilasturvallisuuden korostaminen ei ole liikaa ja jokainen vahinko vammautuminen on suuri katastrofi

olen tehnyt vanhustenhoitotyötä hyvin hyvin pitkään vuosikausia ja aina miettinyt siellä niitä vanhoja ihmisiä hoitaessani kun on tullut tilanteita että vanhus on ryhtynyt oireilemaan ja vastustamaan on ollut kyseessä sitten pesuja tai muita hoitotoimenpiteitä ja olemme aina sitten tiimipalavereissa miettineet mikä mahtaakaan olla tämän ihmisen historia ja tausta mitä kaikkea sinne on mahtanut kätkeytyä

nämä asiat etenevät ja jatkuvat sitten siellä sote uudistuksessa ja me toivomme että voimme sitten turvata ja katsoa myös sitä pohjoista suomea koska etäisyydet ovat pitkiä

arvoisa puhemies

hallitusohjelman helmi on oikeasti vanhuslaki mutta toimia sen pystyttämiseen ja aikaansaamiseen tarvitaan ennen kaikkea jotta se laki ei jää puheen tasolle ja vain siihen että se on ohjelmassa ollut

sinne tarvitaan ihan oikeasti henkilöstömitoitus mikä on kaiken a ja o

mutta mielessä on käynyt että meillä on paljon paljon pahoja tarinoita joista ihmiset eivät pysty kertomaan eivätkä näin pysty avautumaan varmasti myös näissä vanhuksissa

toinen on tämä omaishoitajien asia

ehdottomasti siirto kelalle ja myös näitten tukien myöntämisen periaatteiden yhtenäistäminen

siinä mielessä on hieno asia että me puhumme täällä ja pystymme yhdessä hallituksen edustajat ja oppositio tosiaan niin kuin täällä jo joku mainitsi että aloite on saanut kaikista ryhmistä allekirjoittajia puhumaan tästä äärettömän tärkeästä asiasta

arvoisa puhemies

merkittävänä tilaajana esimerkiksi sähköautoteknologiassa valtiolla voisi olla tärkeä rooli sen liikkeen alkuunpanijana jonka myötä vähäpäästöinen teknologia tulisi todelliseksi vaihtoehdoksi myös kuluttajille

todella on niin että kyllä perussuomalaiset vaihtoehtobudjetissaan esittävät uuden avauksen muun muassa vanhusten hoitoon

mitä enemmän tästä puhutaan sitä läpinäkyväisempää tämä on ja nekin ihmiset jotka nyt miettivät kodeissaan kuinka he voisivat kertoa saavat rohkaisua ja uskaltavat ehkä ottaa yhteyttä auttajiin ja kertoa omista kokemuksistaan

siellä onnistuttiin kyllä hallinnon ja rakenteiden uudistamisessa mutta kuntien taloustilanne jatkuu edelleen tiukkana ja lähidemokratia on heikentynyt

panostukset sähköautojen kehittämiseen ovat kuitenkin olleet varsin ponnettomia verrattuna esimerkiksi norjaan jossa sähköautoon siirtymistä kannustetaan erilaisilla eduilla kuten vapautuksilla ruuhka ja pysäköintimaksuista ja mahdollisuudella käyttää bussikaistaa

myös autovero on nolla

arvoisa puhemies